annankin henkilökohtaisesti kaiken tukeni tälle kansalaisaloitteelle

arvoisa herra puhemies

pääministeri kataisen nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista julkisen velka asteen taittamiseksi sekä julkistalouden alijäämän supistamiseksi tullaan myös tällä hallituskaudella jäämään kauaksi

hallitus ei enää edes itse kehtaa puhua talouspoliittisen linjansa uskottavuudesta vaan se tyytyy ajelehtimaan tahdottomana ajopuuna verrokkimaittemme ruotsin ja saksan porhaltaessa vahvasti eteenpäin

valtion sääntelyä turhasta hallinnosta ja paisuneesta julkisesta sektorista aiheutunutta byrokratiaa sekä tiheää lakiviidakkoa olisi karsittava merkittävästi

hallituksen olisi nyt viimein ymmärrettävä että yrittäjät ovat tämän maan selkäranka ja se taho joka luo uusia työpaikkoja sekä ylläpitää hyvinvointia yhteiskunnassamme

myös arvonlisäverovelvollisen liiketoiminnan alarajan nosto parantaisi huomattavasti yritysten työllistämismahdollisuuksia ja kilpailukykyä

kohtuuhintaisen energiansaannin turvaamiseksi suomen teollisuudelle olisi hallituksen puolestaan peruttava kaikki rikkidirektiivin ja windfall veron kaltaiset turhat rasitteet

suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka tulee osaltaan rasittamaan väestöllistä huoltosuhdetta sillä viime vuosien tulomuutosta huomattava osuus on koostunut ei länsimaalaisista työ ja kielitaidottomista yksilöistä

arvoisa puhemies

suomen olisi jo aika luopua maamme keinotekoisesti ylläpidetystä kaksikielisyydestä ja koulutuslaitosten pakkoruotsista jolloin muun muassa hallinnollinen ja byrokraattinen taakka kevenisivät merkittävästi

itse jättämässäni talousarvioaloitteessa ehdotan taiteen ja kulttuurin määrärahojen vähentämistä muun muassa islamilaiselta neuvostolta ja ihmisoikeusliitolta

lisäksi olen allekirjoittanut edustaja saarakkalan useita mainioita kulttuurialoitteita joissa esitetään leikkauksia muun muassa kiasman taidehankintoihin ja nykytaiteilijoiden apurahoihin

kataisen hallitukselle tuntuu kuitenkin olevan tärkeintä rahoittaa tukipaketteja euroopan kriisimaille sekä jatkaa rahan lapioimista muun muassa tehottomaan kehitysyhteistyöhön niin että pahimmillaan siihen ohjatut varat ohjautuvat afrikkalaisdiktaattorien taskuihin

kaikki kansallinen energia suomessa olisi ohjattava nyt työllisyyden kasvattamiseen ja elinkeinoelämän elvyttämiseen yrittäjyyden mahdollisuuksia parantamalla

alkoholin liikakäytöstä aiheutuvia kansanter veydellisiä ja yhteiskuntataloudellisia ongelmia ei tule lainkaan vähätellä

sitä paitsi alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö on suomessa jo nykyisellään erittäin tiukka mikä osaltaan karsii mainonnan ylilyönnit

tuon tässä omassa puheenvuorossani esille osittain samoja asioita joita tässä edelliset edustajat ovat puhuneet

alkoholia nähdään joka tapauksessa edelleen kotona kaupassa internetissä elokuvissa tv sarjoissa ja niin edelleen

loppujen lopuksi alkoholimainonnan kieltämisestä seuraisi ainoastaan kärsimystä suomalaiselle panimoteollisuudelle sekä muulle yritys ja elinkeinoelämälle

ensimmäinen askel muutoksen tiellä voisi olla se että luopuisimme alkoholin liiallisesta demonisoinnista ja mystifioinnista ja siirtyisimme realismiin pohjautuvan valistuksen tielle

järjestön tehtävänä on lain mukaan edistää suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi

suomalaisille lapsille ja nuorille olisi kerrottava rehellisesti sekä kouluissa että kotona mitä hyötyjä ja haittoja alkoholista todellisuudessa on

toisille ihmisille viinilasillisen nauttiminen voi olla hyvä tapa rentoutua kun taas toisille alkoholi ei sovi välttämättä ollenkaan

suomen nykyinen perustuslaki sanoo että julkisen vallan on huolehdittava maan suomen ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan

lainsäädännöstämme nimittäin puuttuu kokonaan folktingetiä vastaava suomenkielinen järjestö jolta löytyisi samanlainen lainsäädännöllinen asema

tästä johtuen onkin perusteltua esittää että lakiin lisättäisiin myös suomenkielinen järjestö joka edistäisi suomen suomenkielisen väestön oikeuksia ja toimisi tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä suomen kielen aseman edistämiseksi

ensinnäkin haluan kiittää kokoomuksen nuorten liittoa siitä että se rohkeasti tarmokkaasti nosti tämän tärkeän aiheen julkisuudessa esille vastikään

haluan ensinnäkin tähän puheeni alkuun lausua kiitokset tämän kansalaisaloitteen laatijoille ja kaikille sen allekirjoittaneille

arvoisa herra puhemies

mielestäni tämä on hyvin sanottu ja näenkin että juuri tästä tässä kyseisessä edustaja halla ahon lakialoitteessa on pohjimmiltaan kysymys

kuten edustaja niinistö edellä omassa puheenvuorossaan toi esille erilaisten mielipidemittausten mukaan suuri enemmistö suomalaisista haluaa päästä eroon pakkoruotsista

sanan ajatuksen ja omantunnonvapaudet ovat jo sinällään arvokkaita mutta erityinen painoarvo niillä on tasapainoisen kansalaisyhteiskunnan kehityksen edistämisessä

suomalainen kulttuuri tulisikin nähdä nykyistä vahvemmin kansakuntaamme yhdistävänä ja koossa pitävänä voimana jota on siksi syytä edistää ja vaalia

sananvapauden rajoittaminen esimerkiksi lainsäädännön keinoin johtaa vain turhaan kansalaisten radikalisoitumiseen ja katkeroitumiseen ja sitähän meistä ei varmasti kukaan halua

arvoisa puhemies

se että kannatan kyseisen lain pykälän kiihottaminen kansanryhmää vastaan muuttamista astetta selkeämpään ja jossain määrin lievempään suuntaan ei tarkoita sitä että minä henkilökohtaisesti itse hyväksyisin vihapuheen

jos kuitenkin ajatellaan tilannetta että joku henkilö päättää levittää julkisuuteen alentavia loukkaavia tai vaikkapa paikkansa pitämättömiäkin mielipiteitään jostakin kansanryhmästä niin oman typeryytensähän kyseinen henkilö tällä toiminnallaan vain osoittaa mutta ei tuon mielipiteen esittäminen kuitenkaan laitonta saisi olla

tämä jos mikä tuntuu kansalaisista turhauttavalta sillä he voisivat käyttää saman ajan jonkun oikeasti hyödyllisen kielen kuten saksan ranskan venäjän espanjan tai muun vastaavan kansainvälisesti merkittävän kielen opiskeluun

eli tarkoitan sitä että liberaalissa länsimaisessa yhteiskunnassa myös niin sanottujen typerienkin mielipiteiden tulee olla sallittuja

no jos kaivaudutaan hieman pintaa syvemmälle ja tarkastellaan rikoslain muotoilua niin kyseisen pykälän tekee ongelmalliseksi erityisesti kohta jossa todetaan että kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon mielipiteen tai muun viestin jossa uhataan panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää

palvelut pystyttäisiin aivan hyvin jatkossa turvaamaan ilman pakkoruotsiakin sillä osa kansasta valitsisi edelleen ruotsin kielen opiskelun kun se vain olisi heille itselleen järkevää

pakkoruotsin opiskelu ja koko suomen pitäminen keinotekoisesti kaksikielisenä on sekä taloudellisista syistä että moraalisesti ajateltuna huono vaihtoehto

lain lavean tulkinnan mukaan se saattaisi siis tehdä rikollisia kaikista kansanryhmiä negatiiviseen sävyyn stereotypisoivista ihmisistä

arvoisa puhemies

ongelmana tämän kyseisen pykälän kohdalla on myös se ettemme tarkkaan tiedä missä sananvapauden rajat todellisuudessa menevät eli mitä kriittistä tai negatiivista suomessa uskaltaa lausua esimerkiksi maahanmuutosta tai maahanmuuttajista joutumatta siitä rikosoikeudelliseen vastuuseen

mikäli he edelleen haluavat eroon pakkoruotsista toivon heidän äänestävän perussuomalaisten vastalauseen puolesta jossa siis esitetään että eduskunta kehottaa hallitusta ryhtymään kansalaisaloitteen mukaisiin toimenpiteisiin uudistuksen toteuttamiseksi

tämä puolestaan voi vähentää ihmisten halua ja uskallusta osallistua kriittiseen maahanmuuttokeskusteluun mikä taas on sananvapauden ja demokratian toteutumisen kannalta huono asia

yhteiskuntamme johtavalla eliitillä on jo vuosikymmenien ajan ollut vakaa pyrkimys asettaa tiettyjä uskontoja ja niiden perusteella muodostuvia vähemmistöryhmiä erityissuojelun ja suosinnan kohteeksi

kuten olemme saaneet nähdä oikeuslaitoksemme pääsääntöisesti rankaisee kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vain sellaisia henkilöitä joiden kritiikki suuntautuu vähemmistöryhmiä tai tietyn uuden tuontiuskonnon edustajia vastaan

kantasuomalaisten ja maamme enemmistöuskonnon edustajien herjaaminen sitä vastoin on käytännössä täysin sallittua eikä siitä ole ollut tapana jakaa rangaistuksia kenellekään

henkilökohtaisesti haluan korostaa että mikään asia ei saa olla niin pyhä etteikö sitä saisi asettaa julkisen keskustelun kohteeksi myös negatiivisessa valossa

sananvapauden oikeutetut rajoitukset eli suoja herjauksilta ja kunnianloukkauksilta sekä henkeen tai terveyteen kohdistuvilta uhkauksilta ovat mielestäni täysin perusteltuja mutta mitään muita rajoituksia ei lainsäädäntöön sananvapauden suhteen tarvita

arvoisa puhemies

kaksikymmentä vuotta sitten järjestetyn eu kansanäänestyksen alla käytyä keskustelua yhteisöön liittymisestä voidaan pitää perustellusti täytenä farssina

suomalaisille muun muassa luvattiin ettei eu jäsenyys tarkoita omasta markastamme luopumista eikä hyvinvointipalvelujemme rajoittamatonta avaamista sadoille miljoonille ihmisille koko euroopan alueella

toin tässä samassa puhujapöntössä jo viime vuoden heinäkuussa esille kantani suomen jäsenyyden jatkumiseen euroopan maiden yhteisessä talous ja rahaliitossa emussa

mikäli yhteisessä rahaliitossa oleminen edellyttää kymmenien miljardien eurojen lainavastuiden myöntämistä etelä euroopan oliivimaille suomen olisi parempi jättäytyä kokonaan euron ulkopuolelle

amsterdamin nizzan sekä lissabonin perussopimukset ovat muuttaneet eun sekä sen jäsenmaiden välistä toimivaltuusjakoa niin perinpohjaisesti ettei suomi ole tosiasiallisesti enää täysivaltainen suvereeni kansallisvaltio

maamme on kotimaisten eurofiilien konsensuspoliitikkojen sekä brysselin byrokraattien toimesta jo melkein täysin alennettu eun merkityksettömäksi sivuprovinssiksi

arvoisa puhemies

valtioneuvoston tämänpäiväisessä tiedonannossa esitetään ervv lainojen takaisinmaksun lykkäystä irlannille portugalille ja kreikalle

erityisesti kreikan tapauksessa ei ole kuitenkaan minkäänlaisia perusteita maksuhelpotuksille sillä maa on toistuvasti laiminlyönyt ervv lainaehtoihin sisältyviä talouden reformointivaatimuksia

tämän vuoksi toivoisin että maassamme ruvettaisiin jo ennen seuraavan eduskunnan valintaa valmistelemaan kansanäänestyksen järjestämistä suomen eu jäsenyyden jatkosta

sveitsin itsenäisen kansan esimerkki osoittaa että suoran demokratian elementtien hyväksikäyttö poliittisen päätöksenteon keskeisenä työvälineenä ei ole millään muotoa uhka vaan suuri mahdollisuus

irlannin tilannetta voitaneen kuvata paremmaksi mutta lainaehtojen jälkikäteistä viilaamista voidaan pitää hyvin erikoisena ja kysymyksiä herättävänä asiana

kansanäänestysteitse sveitsiläiset ovat voineet painaa jarrua muun muassa vapaamielisten globalisaatiopoliitikkojen sekä heitä hännystelevän valtamedian massamaahanmuutto ja islamisointiprojekteille ilman että tästä olisi syntynyt minkäänlaista sveitsin eristämistä kansainvälisestä yhteisöstä

tosiasiassa nykyinen poliittinen eliitti siirtää hulttiomaiden tukipakettien laina aikojen pidentämisellä kriisin kustannusten realisoitumisen tulevien sukupolvien harteille

tämän eurooppalaisen megavaltion pystyttäminen käynnissä olevan eurokriisin varjolla on syytä torjua päättäväisesti suomen valtionjohdon toimesta

mutta haluan kuitenkin vielä hieman tarkentaa noita aikaisemmin esittämiäni näkemyksiä ylestä sillä en halua että kenellekään jää täällä sellaista mielikuvaa että pitäisin yleä jotenkin tarpeettomana sillä näin ei tietenkään ole

ylellä on totta kai oma roolinsa ja paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa sillä on se nyt ja sillä tulee olla se ilman muuta myös tulevaisuudessa

palaankin vielä hieman tähän aiempaan monikulttuurisuuskeskusteluun koska se nosti esiin paljon erilaisia näkemyksiä ja se selkeästi herätti erilaisia tunteita ja näkemyksiä ihmisissä

me ylen hallintoneuvostossa emme tietenkään lähde määrittelemään ylen ohjelmasisältöjä mutta kyllä suurten linjojen vetäminen kuuluu hallintoneuvostolle ja tätä suurta linjaa edustaa myös tämä monikulttuurisuusagenda joka vaikuttaa kaikkeen ylen toiminnassa ja tiedonvälityksessä

kyseessä on laaja kokonaisuus mutta erityisesti ongelmallisena koetaan järjestyksenvalvojia koskeva lainsäädäntö mikä on tällä hetkellä hajallaan eri laeissa

ruotsin kielellä on keskeinen rooli yhteiskunnassamme vain siksi että nykyeliitti haluaa epätoivoisesti pitää yllä kaksikielisyyden kulissia

järjestyksenvalvontatoimintaa esitetään luvanvaraiseksi siltä osin kuin se koskee muita kuin yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia

historian tai suomenruotsalaisen vähemmistön kunnioittamisen tai heidän palveluidensa turvaamisen varjolla ei ole kuitenkaan syytä jatkaa ruotsin kielen opiskelun pakollisuutta

oleellinen näkökulma tästä monikulttuurisuusagendasta puhuttaessa on se että tämä agendahan kumpuaa suurelta osin tästä yleä koskevasta lainsäädännöstä jonka mukaan ylen tulee edistää monikulttuurisuutta

iso osa näistä toimijoista on kuitenkin toiminimellä järjestyksenvalvontaa harjoittavia yrittäjiä joten lakimuutoksen seurauksena heidän työ ja byrokratiataakkansa sekä yrityksen toiminnan kustannukset lisääntyisivät

suomenkieliset suomalaiset olisikin yleisen inhimillisyyden nimissä nyt korkea aika vapauttaa pakollisen ruotsin opiskelun raskaasta taakasta

mutta totta kai se linja kumpuaa myös näistä toimittajavalinnoista jotka aikaisemmin edustaja saarakkala nosti täällä esiin

sen vuoksi että on havaittu yksittäisiä epäilyjä joidenkin järjestyksenvalvojien liittymisestä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ei ole missään nimessä tarpeen saattaa koko järjestyksenvalvontatoimintaa luvanvaraiseksi

itse olen kuitenkin sitä mieltä että tästä yleisradion toimintaa koskevasta lainsäädännöstä on poistettava tämä monikulttuurisuuden edistäminen sillä ylen tehtävä ei ole pyrkiä muokkaamaan kansalaisten mielipiteitä ja ajaa tiettyä poliittista agendaa

suomenkieliset opiskelevat tällä hetkellä ruotsia vasta kun on pakko eivätkä he pidä sen opiskelua mielekkäänä tai käytännöllisesti tarpeellisena koska eivät käytä sitä arjessa koulun ulkopuolella

täytyy ottaa huomioon että valtaosa toimijoista on kuitenkin täysin rehellisiä yrittäjiä joille järjestyksenvalvonta on tärkeä elinkeino

ylen ei tule edistää kommunismia ylen ei tule edistää kapitalismia ei globalismia eikä myöskään monikultturismia eikä mitään muutakaan ideologiaa

mikäli pakollisesta ruotsin kielen opiskelusta luovuttaisiin itä suomessa suomalaiset opiskelisivat paljon motivoituneemmin venäjää ja lapissa saamen kieliä kun taas rannikolla ruotsin kielen opiskelu todennäköisesti säilyttäisi edelleen asemansa

arvoisa puhemies

mikäli järjestyksenvalvontatoiminta asetetaan luvanvaraiseksi se saattaa pienet yritykset ja yrittäjät hankalaan tilanteeseen ja voi johtaa jopa siihen että tällaiset yrittäjät lopettavat toiminnan järjestyksenvalvontatehtävien siirtyessä isommille kilpailukykyisille valtakunnallisille yrityksille joilla on jo luvat niin järjestyksenvalvontaan kuin vartioimisliiketoimintaan

ylen tulee edustaa tasapuolisesti koko kansan näkemyksiä ja monikulttuurisuusideologian kannattaminen ei kuulu poliittisesti neutraalin median tehtäviin

monikultturismin tehtävänä on kannattaa nimenomaan massamaahanmuuttoa ja monikulttuurista yhteiskuntakokeilua ja ainakin minä vastustan tällaista poliittista ja ideologista agendaa mitä yle ajaa tällä hetkellä

arvoisa puhemies

nykypäivän ihmiset ovat omilla aivoillaan ajattelevia yksilöitä jotka eivät tarvitse maailmankuvansa muodostamiseen ideologista pakko ohjausta valtion tai jonkin sen koneiston suunnalta

sen suorittaminen ja osaaminen on valitettavasti myös vaatimuksena moniin valtion virkoihin vaikkei ruotsin kieltä välttämättä tarvitsisi koskaan käytännön työtehtävissä

on myös otettava huomioon että virkamiesruotsin suorittaminen viivästyttää monien suomalaisten opintoja jos ruotsin kielen opiskelu ei esimerkiksi pakotteen tai vähäisen tarpeen vuoksi ole kiinnostanut aiemmin

ylen on pyrittävä sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön jossa tietoa on vapaasti kaikkien saatavilla internetistä

päästäkseen läpi kursseista moni joutuu kertaamaan peruskoulutason ruotsia siis opiskelemaan alkeet uudelleen siitä huolimatta että on opiskellut ruotsia jo useita vuosia ennen yliopisto tai ammattikorkeakouluopintoja

korostan tähän loppuun vielä kertaalleen sitä että tarvitsemme suomeen riippumatonta puolueetonta ja neutraalia tiedonvälitystä mutta emme mitään ideologista pakkosyöttöä tai tiedonvälitystä vain tietystä poliittisesta ideologisesta näkökulmasta